ranskassa sillä samalla kritiikillä saattaa päästä presidentiksi ja vieläpä sosialistipresidentiksi

valiokunnalla ei ole ollut käytössä esimerkiksi vertailevia kustannuslaskelmia erilaisista ravitsemuspalvelujen järjestämismalleista

no onko nyt sitten niin kun te olette hyväksyneet tämän selonteon ja myöskin vasemmisto yksimielisesti että tämä prosessi on sitten pysäytetty nytten

huono tai hyvä esimerkki tästä on tämä kuvallisen henkilötunnisteen ja veronumerojärjestelmän käyttöönotto

strategisen omistuksen lisäksi on myös strategista päätäntävaltaa ja rautaruukissa se siirrettiin ruotsalaisille omistajille ja senkin ministerit yrittävät selittää parhain päin

myöskään se että kuntatyönantajat ovat nimenomaan vaatineet tätä väljennystä ei kuulosta kauhean hyvältä kun tietää mikä on sote tilanne ja kuinka siellä sosiaalipuolen kysymykset myöskin sosiaalihuolto kaiken kaikkiaan ovat jääneet aivan liian vähälle huomiolle

kuitenkin verotettavaan pohjaan verrattuna kerättävä summa on varsin vaatimaton niin pieni että sillä ei ratkaista isoja vastuita

kyllähän kaikissa isoissa tärkeissä ja esimerkiksi lasten ja synnyttäjien henkeen ja terveyteen kohdistuvissa kysymyksissä pitää muistaa myöskin se mitä on sanottu ennen vaaleja

jo viime kaudella hyvissä ajoin sekä työnantaja että työntekijäpuoli ilmaisivat halunsa tähän järjestelmään siirtymiseen mutta sitten se puoli joka asiasta säätää tuli myöhässä

tällä toimintatavalla rapautetaan entisestään suomalaisen teollisuuden ja tuotannon perustaa ja hukataan aiempien sukupolvien perintö

eikä mitään muuta vaikka suomen pankin taselaskelmista löytyy paljon mielenkiintoista

minä olen maksanut maksimihinnan neljä vuotta siitä että pidin kiinni siitä mistä puhuttiin ennen vaaleja niin että minulla on kyllä siltä osin kanttia sanoa ja muistuttaa siitä asiasta muitakin kollegoja

en oikein voi kuvitella että esimerkiksi lääkäreitten tai sairaanhoitajien kelpoisuusehtoja lähdettäisiin heikentämään siinäkään tilanteessa vaikka kunnilla niin kuin on ollut on vaikeuksia saada tietyn tyypin ammattitaitoista pätevää työvoimaa kuntiinsa

ja vielä lyhyesti petokorvauksista

finanssivero olisi siitä hyvä että se kohdistuisi järjestelmäriskin pienentämiseen ja ylisuurten voittojen leikkaamiseen eli sinne missä on veronmaksukykyä

korvauksiin oikeutetut ovat joutuneet odottamaan rahoja luvattoman pitkään

esityksessä ei ole selvitetty lainkaan sitä onko kysymyksessä henkilöstön kannalta sellainen muutostilanne johon tulevat sovellettavaksi liikkeen luovutusta koskevat kansalliset säädökset ja euroopan unionin direktiivi

satosella pettävät logiikka ja perustelut aika lailla

nähtäväksi jää kaatuuko ensin tuulessa huojuva euroopan unioni vai useamman taudin ainakin poliittisen maannousemasienen vikuuttama perussuomalaisten puu

mitä nämä rahapoliittiset operaatiot ovat ja mitä riskejä niihin kätkeytyy

mutta tässä nyt näyttää olevan että lakiin halutaan tarkoituksella jättää tämmöinen äärimmäinen jousto mikä ei tiedä kyllä hyvää tämän alan ammattilaisille mutta ei myöskään asiakkaille

järjestelmässä on valuvika ja se pitäisi jo tunnustaa riippumatta siitä arvioidaanko tätä eurokriisiä ja suomen taloustilannetta oikealta tai vasemmalta

liikkeen luovutuksessahan ydin on se että työvoimaa ei oteta luovutuksen saajan palvelukseen vaan se siirtyy uuteen organisaatioon ja työntekijän mukana siirtyvät myös työsuhteen tekemisen ehdot ja oikeudet

kyllä minä olisin toivonut että ministeri mäntylä olisi ollut täällä paikan päällä vastuuministerinä kun hän profiloitui tällä kysymyksellä erityisen voimakkaasti ennen vaaleja

joka tapauksessa on päivänselvää että julkisen vallan tulee ottaa tiukempi säätely pankkisektorista ja tiukempaan tahtiin kuin yhteisiä vastuita on kasvatettu

on aivan kaikista varmin kasvualusta suomalaiselle rasismille se jos velvoitteensa hoitavat suomalaiset yrittäjät ja työntekijät joutuvat katsomaan sivusta kun heidät lyödään ulos työmarkkinoilta vippaskonstein

vielä viime kauden lopulla keskusta yhdessä muun opposition ja sosialidemokraattien kanssa ja muun muassa kaikkien lapin kansanedustajien kanssa oli yhdessä kaatamassa metsähallitus lakia mutta heti hallitusneuvotteluissa kanta muuttui

jos ongelma on se hyvätuloinen puoliso ettei ole oikein että olisi oikeutta näihin etuuksiin miksi te ette sitten esitä tarveharkintaa tänne ansiosidonnaisen tai peruspäivärahan puolelle

kun samaan aikaan sama yritys joka toisella paikkakunnalla esimerkiksi kemissä lakkauttaa paperikoneen investoi toisella paikkakunnalla niin onko tässä yhteisöverossa sitten joku alueellinen porrastus kun tämä yhteisöveron alennus näyttäytyy aivan eri lailla eri paikkakunnilla

arvoisa herra puhemies

nythän on käyty niin että säätely on laahannut koko ajan perässä ja yhteisten vastuitten määrä on kasvanut eksponentiaalisesti suhteessa siihen mitä toimia pankkien säätelemiseksi on tuotu pöytään

tässä kuntaselvityksessä on paljon tilastoaineistoa ja aluekuvauksia ja jopa ihan hyvää aineistoa mutta sen aineiston yhteyttä johtopäätöksiin en kykene hahmottamaan vaikka kuinka yrittäisin

nämä mainitut nollasopimukset ovat työsopimuksia sieltä pahimmasta päästä jatkuva valmius töihin lähtöön mutta ilman mitään varmuutta siitä että työtarjous tulee

sekö yksi viikko ratkaisee sitten sen onko perusteltua ja onko eettisesti kestävällä tavalla se saako se puoliso jotain etuutta vaiko ei

vai olisiko kyse siitä ei suinkaan hallituksen erinomaisuudesta ja saavutuksista että metsäteollisuuteen on kertynyt vuosien aikana semmoisia investointipaineita jotka olisivat joka tapauksessa purkautuneet

ansiosidonnainen ja peruspäiväraha eivät koskaan ole tarveharkintaisia vaikka puolisolla olisi miljoonatulot kuukaudessa mutta työmarkkinatuella jossa yksi viikko saattaa ratkaista sen henkilön kohtalon etuudet ovat välittömästi ja pienistäkin tuloista tarveharkintaisia

suomessa on kautta aikain puhuttu siitä kuinka meillä on jotain erityistä venäjä osaamista minkä minä jo viime vuosina olen alkanut kyllä kyseenalaistamaan ja kuinka meillä on välittömät ja mutkattomat suhteet

en ymmärrä kuinka kuntarajoja muuttamalla voidaan vaikuttaa ikärakenteeseen syntyvyyteen tai etäisyyksiin ja siksi pitääkin kysyä onko tässä kuntauudistuksessa julkilausumattomia tavoitteita

arvoisa puhemies

hyvä jos on mutta näyttää että ne näkyvimmät toimenpiteet tällä hetkellä hallituksen puolelta ovat milloin jonkun värisen tai monivärisen lipun heiluttaminen oikeanvärinen kravatti tai en tiedä sitten onko jonkunlainen kannanotto kynsien värjääminen

esimerkiksi kokoomus haluaa ajaa julkista sektoria ahtaalle ja alas ihan ideologisista syistä ja tämäntyyppinen kuntauudistus avaa mahdollisuuden myöskin palvelumarkkinoitten yksityistämiselle

mitä tulee lissabonin sopimukseen keskinäisen avunannon muotoon ja merkitykseen niin jatkossakin tulee olla niin että se on aito kahdenvälinen prosessi ja että esimerkiksi suomella on täysin suvereeni oikeus päättää siitä mihin se lähtee mukaan

yhdeksän vuotta tätä mallia on väkisin väännetty läpi ja nyt otetaan ensimmäinen askel sillä polulla jota ei pitäisi lainkaan alkaa kulkea

eikö koulutus tulisi silloin kiinnostavaksi vaihtoehdoksi jos vuokratyöfirmalla ei niin sanottuina luppoaikoina olisi tarjota töitä

minusta jos on tilanne tämmöisessä tilanteessa että suomen puolustusministeri pääsee tapaamaan venäjän puolustusministerin niin se on aivan erinomainen tilanne ja tilaisuus ottaa esille kipeitäkin asioita voi kertoa venäläiselle osapuolelle suoraan mitäs mieltä suomi on miettiä ratkaisuja sen sijaan että mietitään ylikorostuneesti sitä leimautuuko suomalainen poliitikko jollain tapaa jos se tapaa lähinaapurin tärkeitä poliitikkoja

tässä tilanteessa suomen kokonaisvastuita ei tiedä kukaan puhumattakaan siitä että osaisi ennustaa paljonko niistä realisoituu

ja mitä tulee sitten kansallisen lainsäädännön muutoshankkeisiin niin vasemmistoliiton ryhmä kyllä suhtautuu kielteisesti siihen että lainsäädäntöä muokattaisiin niin että se mahdollistaa suomalaisten sotilaitten lähettämisen sotilaallisen voimankäytön tehtäviin ulkomaille

ettekö näe mahdollisena sitä että naisten tasa arvo työmarkkinoilla lisääntyisi lisääntyneen työsuhdeturvan kautta ja esimerkiksi he pystyisivät suunnittelemaan perheensä tulevaisuutta paljon vankemmalla pohjalla

ilmeisesti on niin että marginaaliseksi arvioidun naisvaltaisen työntekijäjoukon oikeuksia voidaan räikeällä tavalla polkea ilman että siitä nousee suurempi häly

hallituspuolueitten kansanedustajat rauhoittelevat itseään ja toisiaan että valtion omaisuutta ei siirry minnekään ja perustettavan yhtiön osakkeet pysyvät valtion omistuksessa

sitten kaksi asiaa liittyen riskienhallintaan suomessa ja kohdealueella

kuinka sellaiset kansanedustajat jotka eivät voi mennä takuuseen edes omasta toiminnastaan ja mielipiteistään vaalikauden yli kuvittelevat sitovansa tulevien hallitusten ja eduskuntien kädet

niin monta niin monta on tielle uupunut

jo viime käsittelykierroksen aikana suojelupoliisi huomautti siitä että osallistuminen ja suomen profiloituminen johtaa suomessa uhkatason merkittävään nousuun

professori bruun maanpuolustuksen henkilökuntaliitto ja jhl tuovat lausunnoissaan selkeästi esille sen miksi tätä esitystä ei pidä hyväksyä

sekava hallintomalli ja johtamisjärjestelmä sekä ympäristöministeriön ja maa ja metsätalousministeriön sisään rakennettu valtataistelu ne eivät lupaa hyvää osallistavalle suunnitteluprosessille joka on toiminut tähän asti todella hyvin

kun täällä on maininta että a a toiminnassa suomalainen osasto tukisi kurdistanin turvallisuusjoukkojen prikaati ja pataljoonatason esikuntia irakin pohjoisosissa niin tuoko tämä muutoksen nykyiseen tilanteeseen ja vaikuttaako se riskitasoon

puhe konkreettisesta lähialueyhteistyöstä venäjän suuntaan on ainakin suomen osalta sillä lailla tyhjän päällä että ei ole pitkäkään aika siitä kun se konkreettisin työkalu eli lähialueyhteistyövarat siivottiin kokonaan pois ja se on ollut kyllä menetys

esitän että puutteellisen ja puolueellisen valmistelun vuoksi hallituksen esitys palautetaan puolustusvaliokunnalle jolle perustuslakivaliokunnan sekä työelämä ja tasa arvovaliokunnan on annettava lausunto

jos solidiumin alla olevia osakkeita myydään enemmän ja myydään myös muita osakkeita sehän tarkoittaa sitä että valtiontalouden liikkumatila kaventuu entisestään

lähialueyhteistyövarojen kautta on pystytty lähtemään mukaan ja kylkeyttämään se raha myöskin eun ohjelmaperusteiseen yhteistyöhön idän suuntaan

vieläkin ed

zyskowiczin perusteluosaan kun hän ei näytä pystyvän hillitsemään tätä leimaamishimoaan niin vasemmistoliitto ei ole kommunistinen järjestö niin kuin ed

ja mitä tämä selonteko tarkoittaa yksilön kannalta

kyllä kai on kaikki perusteet olettaa niin että ainakin saman puolueen ehdokkailla on useampi semmoinen asia josta he ovat yhtä mieltä kuin eri puolueitten ehdokkailla keskenään

kuka voisi olla heikommassa asemassa kuin vaikeimmalla työttömyysalueella elävä vaikeimmin työllistyvä työtön ja te tarjoatte hänelle että luovutaan kunnan velvoitteista järjestää työntekomahdollisuuksia työttömille työnhakijoille silloin kun alueen työttömyysaste on muuta maata korkeampi

kuka uskoo että valtion taloustilanteen heiketessä paineet ainakaan hellittävät

esimerkiksi suomen ja norjan välillä rajatyöntekijöitten veroratkaisut ovat hyvin ongelmallisia ja ne johtavat ennen pitkää siihen että suomalaiset työntekijät miettivät ihan oikeasti onko viisaampaa muuttaa kokonaan norjaan kuin maksaa monen prosenttiyksikön verran enemmän veroa suomessa

minä en oikein ymmärrä tätä keskustelua hukkaäänistä

ja edelleen nykyinen metsälaki mahdollistaa niin yksityisellä kuin metsävaltion puolella sellaisten kohteitten hakkaamisen joiden parturoinnista olisi vielä jokin aika sitten joutunut leivättömän pöydän ääreen

ettekö te osaa hävetä

kyllä minä olen edustaja tiilikaisen kanssa siltä osin aivan samaa mieltä että hallitus on kyllä erityisen aktiivinen ollut asioitten salaamisessa

no pohjoismaisesta tiivistyvästä ulko turvallisuus ja puolustuspolitiikasta voidaan olla monta mieltä mutta kannattaa kyllä olla varovainen ja pohtia asiaa tarkkaan kun muistaa sen kuinka tiivis yhteistyö ruotsilla ja ruotsalaisilla yrityksillä on esimerkiksi tietoliikenteen vakoilussa usan sotilastiedustelun kanssa ja siitä on aivan kiistattomia näyttöjä

se koskee kuntarakenneuudistusta puolustusvoimauudistusta taustatietojen antamista ja esimerkiksi tätä kreikka vakuussopimusta jonka salaamispäätöksen teki kyllä muodollisesti virkamies mutta on aivan varma asia se että pääneuvottelijalle ministeri tai ministerit antoivat poliittisen sitoumuksen ja luvan että tähän salaamispäätökseen voidaan mennä toisin kuin valtiova rainministeri urpilainen tiistaina sanoi

näiden kaikkien muutosten vuoksi siirrymme kansallisomaisuuden hallinnan suhteen pysyvän epävarmuuden aikaan

sirnön kimppuun henkilökohtaisesti jostain sellaisista teoista joita ovat tehneet aivan jotkut muut henkilöt